kuitenkin ruotsalaiset ja hollantilaiset lehtitiedot kertovat että sikäläisten tutkimusten mukaan nimetön työnhaku ei millään tavalla parantanut maahanmuuttajien mahdollisuutta saada työtä

todennäköisempi selitys on se että näiltä ihmisiltä vain keskimääräistä useammin puuttuu niitä ominaisuuksia jotka ovat suomalaisessa yhteiskunnassa tarpeellisia tai välttämättömiä työllistymiseksi

ministeriön oman selvityksen johtopäätöksissä ehdotetaan perheenyhdistämisen ehtojen kiristämistä humanitaarista suojelua saaneiden perheenyhdistämisen osalta mutta vieläkään tiettävästi poliittista päätöstä lainsäädäntöhankkeeseen ryhtymisestä ei ole saatu synnytettyä

arvoisa herra puhemies

tämä samoin kuin edustaja mäkelän esiin nostama tuore tilanne herättävät kysymyksen onko hallitus todella sitoutunut aidosti järkeistämään maahanmuuttoa koskevaa lainsäädäntöä paremmin kansallista etua vastaavaksi

tämä asia olisi helposti hoidettavissa niin että tieto tulisi automaattisesti sosiaaliviranomaisen päästä jolloin meidän ei tarvitsisi arvuutella sitä miten ruma se kokonaiskuva mahdollisesti on

minun on periaatteen tasolla mahdotonta ymmärtää miksi jotkut tässäkin talossa ehdoin tahdoin haluavat ylläpitää laissa olevaa porsaanreikää

jos joku on vilpittömästi sitä mieltä että maahanmuuttajalla pitää olla oikeus asua täällä sosiaaliturvan varassa rajattoman ajan niin miksei hän vaadi ulkomaalaislain muuttamista siten että toimeentuloedellytys yksinkertaisesti poistettaisiin sieltä ja todettaisiin että kaikilla tämän maapallon asukkailla on oikeus nauttia sosiaaliturvaa hautaan asti suomessa

miksi halutaan ylläpitää tilannetta jossa meillä näennäisesti on tiukka kontrolli mutta jota käytännössä ei voida toteuttaa laissa olevan virheen vuoksi

tässä salissa näyttää nyt puoluekantaan katsomatta vallitsevan konsensus siitä että maailmassa on virhe jos laki pakottaa yhden viranomaisen sabotoimaan toisen viranomaisen toimintaa veronmaksajan tappioksi

tulen tekemään siitä lakialoitteen mutta eihän sellaisella ole menestymisen mahdollisuuksia eduskunnassa

jos me olemme kaikki yhtä mieltä siitä että tämä naurettava virhe laissa pitää korjata niin sanokaa nyt hyvät ihmiset puolueenne ministereille vaikka seuraavassa ryhmäkokouksessa että panevat töpinäksi ettei meidän tarvitse odottaa yhden pykälämuutoksen vuoksi seuraavaa kahta vuotta ja sen jälkeen taas seuraavan työryhmän työtä seuraavia kahta vuotta

arvoisa puheenjohtaja

arvoisa puhemies

alkoholikulttuurimme varjopuoliin on ollut tapana reagoida kielloilla ja rajoituksilla mutta voi kuitenkin olla että pitkällä tähtäyksellä juuri isovelimäinen ja holhoava suhtautuminen aikuisten ihmisten alkoholinkäyttöön pahentaa ja ylläpitää ongelmaa koska se siirtää vastuun alkoholinkäytöstä tältä aikuiselta ihmiseltä itseltään viranomaiselle tai ravintolahenkilökunnalle

ravintola asiakkaan tehtävä on suomessa juoda kahdella kädellä niin paljon kuin ehtii ennen kuin tarjoilija ja vahtimestari toteavat että herra on nyt ottanut riittävästi

mutta rajoituksiin ei yleisesti ottaen pidä ryhtyä vain siksi että tehtäisiin jotakin

arvoisa herra puhemies

haluaisin huomauttaa edustaja sasille että asekätkentätuomiot eroavat sotasyyllisyystuomioista sikäli että ymmärtääkseni asekätkijät rikkoivat tuolloin voimassa olevaa lainsäädäntöä joskin olivat oikealla asialla moraalisesti

eli tässä tapauksessa kyse ei ole ainoastaan moraalisesti vääristä tuomioista vaan myös juridisesti vääristä tuomioista

työllisyyspoliittisissa vientipoliittisissa ja muissa vastaavissa argumenteissa on se vika että on paljon erilaisia toimeliaisuuden muotoja jotka työllistäisivät paljon ihmisiä jotka toisivat kansantalouteen rahaa ja joita joka tapauksessa harjoitetaan jossain päin maailmaa mutta jotka siitä huolimatta on kielletty täällä koska tässä nimenomaisessa yhteiskunnassa ne on katsottu eettisesti tai moraalisesti tai muulla tavoin ongelmallisiksi

minun mielestäni meidän pitäisi nyt täällä pitäytyä eettisessä keskustelussa siitä onko turkistarhaus eläinten kasvattaminen ja tappaminen turkisten tuottamiseksi sellainen toimeliaisuuden muoto joka voidaan hyväksyä

laillisen elinkeinon häiritsemistä ihmisten terrorisointia tai sähköpostispämmäämistä en hyväksy mutta ne ovat nyt tässä asiassa hiukan lillukanvarsia joista meidän ei pitäisi provosoitua ja joiden yläpuolella meidän pitäisi pysytellä

ryhmittely perustuu siihen että nämä niin sanotut pienoisaseet ovat teholtaan ja siten tuhovoimaltaan huomattavasti vähäisempiä kuin muut ampuma aseet

tämä lakialoite on luonteeltaan puhtaasti tekninen

se on tarpeen paitsi johdonmukaisuuden lisäämiseksi myös siksi että se eräissä tapauksissa yksinkertaistaa lupakäytäntöjä

kyllä ihmiset osallistuvat jos he kokevat voivansa äänestämällä vaikuttaa johonkin

arvoisa herra puhemies

pahoittelen että varaan tämän pöntön viisi eri kertaa mutta nämä laki aloitteet vaikka ne liittyvät kaikki ampuma aselakiin ovat luonteeltaan hyvin erilaisia ja puheenvuorostani tulisi hyvin pitkä jos yhdistäisin ne yhdeksi

tätä lyhyemmät kiväärityyppiset aseet sijoittuvat epämääräiseen kategoriaan

laki itsessään ei aseta erityisiä rajoituksia muu ampuma ase ryhmään kuuluville aseille mutta poliisihallituksen kanta on että sellaisille pitäisi myöntää hankkimislupia vain erityisistä syistä

lyhyiden kiväärityyppisten aseiden käytännössä tapahtuvaa rajoittamista on perusteltu muun muassa sillä että ne ovat helposti kätkettävissä ja siten uhkaavat yleistä järjestystä ja turvallisuutta

argumentin vesittää myös se että jos henkilö haluaa käyttää asetta yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavalla tavalla hän ei tietenkään piittaa pituutta koskevista määräyksistä vaan lyhentää aseensa tarvittaessa omine lupinensa

kolmanneksi voidaan todeta kuten useat ampumatapaukset muun muassa hyvinkäällä ja helsingin mikonkadulla osoittavat että pitkän aseen huono kätkettävyys ei mitenkään estä sen käyttöä rikoksiin

sen sijaan ammunnan harrastajille siitä on huomattavaa haittaa koska se käytännössä kieltää esimerkiksi teleskooppiperät joilla voidaan säätää aseen ergonomiaa ja taittoperät jotka ovat käytännöllisiä etenkin asetta kuljetettaessa

kyse on lääketieteellisesti perustelemattomasta kirurgisesta toimenpiteestä joka kohdistuu alaikäiseen lapseen josta on seurauksena lievä mutta pysyvä ruumiinvamma johon ei ole kohteen suostumusta ja joka perustuu vanhempien ei toimenpiteen kohteen itsensä uskonnolliseen vakaumukseen

yksilön ja lapsen oikeuksia korostavassa maallistuneessa ja valistuneessa yhteiskunnassa tällaisen teon tuomittavuudesta ei luulisi olevan tarvetta edes keskustella

me emme hyväksy lapsen tukistamista kulttuuriin vedoten

me emme voi hyväksyä myöskään lapseen kohdistuvaa rituaalisilpomista kulttuuriin vedoten

me keskustelemme tästä siksi että asia koskettaa ennen kaikkea kasvavaa muslimiväestöämme ja siksi että muslimien kulttuurisiin käytäntöihin kajoaminen koetaan lähtökohtaisesti suvaitsemattomaksi ja hankalaksi

jos vaikkapa jokin kristillinen lahko keksisi että korkeampi voima käskee amputoimaan kyseiseen lahkoon syntyviltä lapsilta korvalehtien nipukat me emme epäröisi tuomita ja kriminalisoida moista käytäntöä

uskonnonvapaudella sekä sillä että on turvallisempaa suorittaa toimenpide virallisen terveydenhuollon piirissä kuin jättää se puoskarien käsiin

uskonnonvapaus takaa jokaisen yksilön oi keuden uskoa tai olla uskomatta oikeuden kuulua uskonnolliseen yhdyskuntaan tai olla kuulumatta

uskonnollinen ympärileikkaus rikkoo lapsen uskonnonvapautta liittämällä hänet pysyvällä fyysisellä jäljellä tiettyyn uskonnolliseen yhteisöön

pitäisikö myös organisoidut koiratappelut kovat huumeet paritus tai tyttöjen sukuelinten silpominen laillistaa sillä perusteella että niiden kieltäminen ei ole lopettanut niitä vaan päinvastoin vienyt ne kontrollin ulottumattomiin

edustaja saarakkalan lakialoite vahvistaa uskonnonvapautta se vahvistaa lasten oikeuksia ja yksilön oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen sekä yleensäkin sivistynyttä yhteiskuntaa

arvoisa herra puhemies

lakia kyllä onnistuttiin tiukentamaan siinä mielessä että ammunnan harrastajien ja metsästäjien sekä asealan yrittäjien elämää vaikeutettiin tuntuvasti mutta kaikkien oleellisimpaan asiaan eli aseturvallisuuteen näillä muutoksilla ei ollut juurikaan vaikutusta

hän kirjoittaa aseluvan hakijoille pyynnöstä todistuksia siitä että nämä harrastavat ammuntaa sillä tavoin aktiivisesti kuin laissa ja asetuksissa määritellään

jokelan ja kauhajoen tragediat tapahtuivat koska poliisi myönsi henkilöille luvan pienoispistoolin hankkimiseen olemattoman harrastushistorian perusteella

poliisihallituksen ohjeistuksen mukaan kouluttajan on kirjoitettava todistus myös sellaiselle luvanhakijalle jota hän ei tunne ja jonka harrastuksesta hänellä ei ole ensi käden tietoa

tämä siksi että muuten käsiaseammuntaa voisivat harrastaa vain ampumaseuroihin kuuluvat ihmiset ja tämä puolestaan rikkoisi perustuslain takaamaan negatiivista yhdistymisvapautta minkä perustuslakivaliokuntakin lakiuudistusta käsitellessään totesi

koska ampuma asekouluttaja siis joutuu todistusta kirjoittaessaan käytännössä luottamaan todistuksenpyytäjän omaan sanaan ja koska hänen kirjoittamansa todistus nauttii niin sanottua julkista luotettavuutta lakiuudistus on tavoitteidensa vastaisesti helpottanut käsiaseen hankkimista vilpillisin perustein

luvansaannin ehdoksi tulisi se että hakija toimittaa lausunnon tai puoltokirjeen kahdelta tai useammalta henkilöltä jotka tuntevat hänet ja jotka itse ovat aseluvan haltijoita

vertaiskontrolli on tehokasta koska aseluvan haltijoilla on voimakas oma intressi estää aseiden päätyminen vääriin käsiin onhan kyse heidän oman harrastuksensa imagosta ja tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

kansallisella tasolla tällaisen hyökkäyksen torjuminen väkivaltaa käyttäen on asetettu suomen puolustusvoimien yhdeksi keskeisistä tehtävistä

voidaan siis sanoa että maahan tunkeutuvan jalkaväen tappaminen ja rampauttaminen on sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla katsottu legitiimiksi tavoitteeksi sen kiistattomasta julmuudesta huolimatta

miinan käyttäjän velvollisuus on tietenkin katsoa että miinoja on vain sellaisissa paikoissa joissa ei liiku muita kuin maahan tunkeutuvaa jalkaväkeä

kehitysmaissa armeijat ja sissiryhmät kylvävät miinojaan surutta maastoon missä ne tappavat ja rampauttavat miehiä naisia lapsia ja kotieläimiä

pitäisikö suomen kieltää ja hävittää nämä aseet sillä perusteella että vastaavilla aseilla tapetaan kehitysmaissa viattomia siviilejä ja korvata ne jollakin aivan yhtä tappavalla mutta paljon kalliimmalla järjestelmällä

tämä olisi tismalleen yhtä perusteltua ja älykästä kuin se että suomi jalkaväkimiinojen vastuullisena käyttäjänä luopuu miinoistaan sillä perusteella että joku muu jossakin muualla ei käytä niitä vastuullisesti

on totta että läntisen niin sanotun sivistysmaan jääminen ottawan sopimuksen ulkopuolelle on poikkeuksellista mutta poikkeuksellisia ovat suomen olosuhteetkin

täällä on sanottu monessa puheessa että ottawan sopimuksen osalta juna meni jo vaikka sopimukseen liittyminen ei kovin onnistunut päätös olisikaan ollut

olen myös jaosto ehdottaa että asian että hallintovalio keskustan arvoisa herra puhemies

suomalaisen aselupakäytännön heikkous on että se kiinnittää tavattomasti huomiota aseeseen jolle haetaan lupaa eikä henkilöön joka lupaa hakee

yksi esimerkki tästä on se että henkilö joka jo omistaa aseen tai aseita joutuu jokaisen uuden aseen osalta käymään läpi saman pitkällisen kalliin ja kankean lupaprosessin

yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista että luvan hakijaa ja lupaviranomaista kuormitetaan raskaalla lupaprosessilla jos luvan hakijalla jo ennestään on hallussaan vastaava ase kuin se johon hän on hakemassa lupaa

haluaisin huomauttaa edustaja jääskeläiselle että tässä lakialoitteessa tai aiemmissa puheenvuoroissakaan ei oteta lainkaan kantaa juutalaisuuden tai islamin syvimpään olemukseen

aloitteessa esitetään että mikäli henkilö uuden luvan saadessaan samalla luopuu vanhasta ja ominaisuuksiltaan vastaavasta ampuma aseesta uusi lupa myönnettäisiin ilman erillistä harkintaa ja samoin ehdoin kuin vanha ja lakkautettava lupa oli myönnetty

ei muuta kiitos

jos asetta voisi vaihtaa aloitteessa esitetyllä tavalla luvan hakijalla olisi voimakas intressi luopua vanhasta ja tarpeettomaksi käyneestä aseestaan

erityisesti tämä ongelma korostuu käsiaseiden kohdalla koska lakiuudistuksen myötä uuden aseen hankkijalla on jatkuva pelko siitä että poliisi päättää viiden vuoden kuluttua peruuttaa hänen lupansa riittämättömäksi katsotun harrastuksen perusteella

ennaltaehkäisy on tietenkin tärkeää ja tämä koskee kaikkia ei toivottuja menettelyjä

kovia keinoja kuitenkin tarvitaan niitä tapauksia varten joissa ennaltaehkäisy on epäonnistunut niin myös tässä puheena olevassa asiassa

arvoisa herra puhemies

tässä keskustelussa on oltu huolissaan muun muassa siitä miten tämä hallituksen esitys lehdistön arvonlisäveron korottamisesta vaikuttaa moniäänisyyteen

haluaisin puheenvuorossani edistää moniäänisyyttä tuomalla esille niitä näkökantoja joiden vuoksi en suhtaudu jyrkän kielteisesti hallituksen esitykseen vaikka oppositiosta käsin puhunkin

aikana jolloin kaikkia vaaditaan yhteisvastuullisesti ja solidaarisesti osallistumaan kansantaloudellisiin talkoisiin on vähän vaikea löytää perusteluja sille että yksi liike elämän korostan liike elämän sektori nauttii verotuksen suhteen positiivista erityiskohtelua